jos nyt yli miljardin summa otetaan kelan rahoituksesta pois ja jos ei sillä ole vaikutusta niin valtiontalous on erittäin hyvässä tilassa

tämä monopolitrendi löytyy suurien mittakaavojen luottojohdannaismarkkinoista pieniin kunnallisiin mittakaavoihin

arvoisa puhemies

keskustan varapuheenjohtaja tuomo puumala kuvasi tilannetta keski suomessa viikonvaihteessa niin että keskusta marssii markkinavoimien perässä

liian usein voittoa on tuotettu työntekijöiden työtaakkaa nostamalla työturvallisuudesta ja palkoista tinkimällä sekä verotus ja ympäristönäkökohdissa keplottelemalla

tässä juuri kuultiin kun sappi oy lopetti taas tehtaan jyväskylässä ja metsäteollisuuden alasajo jatkuu

hankintojen myyjät ovat esimerkiksi kierrättäneet tilaajan rahoja tilaajan omilta veroilta

nelostie on suomea halkova valtaväylä ja siinä kulkee suuri rekkavirta ja esimerkiksi lapin matkailu pitkälti tapahtuu sitä tietä myöten

hankintalain taustalla oleva yksityinen voiton maksimointiperiaate ja kilpailuideologia ovat luoneet houkutuksia kiertää eettisiä velvoitteita liian usein

kun yritykset voivat panna taskuihinsa kyseenalaisin menetelmin tai porsaanreikiä hyväksi käyttäen hankitut säästöt on väärinkäytösten kiusaus ilmeinen

kuten huomaamme väärinkäytöksiä tapahtuu

yksittäisideologian kannattajat tarjoavat vaihtoehdoksi hankintojen parempaa kilpailuttamista ja toteuttamisen tarkempaa valvontaa

nämä molemmat vaativat tekijöiden ja osaamisen huomattavaa lisäämistä

on kyseenalaista pystyykö monopolien ja kartellien vaivaamalla kilpailulla ylipäänsä lisäämään työn tuottavuutta

arvoisa puhemies

samaan aikaan valvonnan resursseja kuitenkin pienennetään pitämällä kunnat kroonisessa alirahoituksessa valtion taholta ja samalla toteuttamalla valtion tuottavuusohjelmaa

puhun vielä lisää köyhistä vaikka vanhanen on köyhistä puhumista yrittänyt kieltää

ohjelma tarkoittaa nykyisellään pelkästään väen vähentämistä

hankintojen tuomista valvontaan pitäisi lisätä ja hankinta asiakirjojen valmistelua pitäisi parantaa

työttömien yksinhuoltajien opiskelijoitten ja paljon sairastavien tilanne ei parane hallituksen politiikalla alentaa tuloveroja ja samalla nostaa välillisiä veroja kuten arvonlisäveroa

toisaalta on oikein että kyseenalaistetaan koko vallitseva parikymmenvuotinen käytäntö jossa kansainvälisillä sopimuksilla aloittain pyritään purkamaan julkisten palveluiden tuotantoa

tällä prosessilla tuotteistetaan ennen virkavastuulla tuotetut palvelut jolloin ne tulevat uudella tavalla bruttokansantuotemittarilla mitattavaksi

tämä aiheuttaa harhaanjohtavan kuvan

valtiovarainministeri vaatii lähimmäisenrakkautta muilta mutta oma talouspolitiikka on kovaa ja kylmää kuin kivi

lähimmäisenrakkautta kaivattaisiin valtiovarainministeri erityisesti niissä vanhainkodeissa joissa rahan puutteesta johtuen ei ole tarpeeksi hoitohenkilökuntaa

vanhustenhoito on myös kokoomuksen ideologian mukaisesti yksityistetty ja vanhuksilta on viety ihmisyys kun heistä on tehty pelkkää kauppatavaraa

arvoisa puhemies

hankintalaki tarjoaa tässä tilanteessa ainoastaan helpotusta hankinnoista vastaaville virkamiehille ja jos sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tartutaan niin tämä helpotus tarkoittaa kovasti lisää työtä ja asiantuntijavaatimuksia

valtiovarainministeriltä puuttuva lähimmäisenrakkaus auttaisi niitä sänkyihin sidottuja ja pesemättömiä vanhuksia jotka tämä hallitus kokoomuksen kova hallitus on jättänyt yksin kitumaan

arvoisa puhemies

kyllä tästä elvytyspaketista pitäisi nyt saada rahaa näihin investointeihin ja putkiremontteihin ja saada laajennettua ne kerrostaloihin ja kerrostaloissakin vielä vuokrataloihin

nyt kunnat ulkoistavat vanhustenhoitoaan ja usein niin kuin täällä on todettu ratkaisevat eurot kuka halvimmalla hoitaa sille annetaan

nämä kynnysarvot ovat liian alhaiset ja niitä tulisikin nostaa

useissa euroopan maissa on huomattavasti korkeammat kynnysarvot

tässä monensuuntaista apua tulisi kun tätä laajennettaisiin tänne

uusi hankintalaki on edeltäjäänsä parempi

ihmettelen että hallitus ei ole näihin toimenpiteisiin ryhtynyt

se ei kuitenkaan tarjoa tarpeeksi selkeitä ja helposti tulkittavia ohjeita kilpailuttamiseen ei ainakaan silloin kun pitäisi ottaa huomioon ympäristö sosiaaliset ja terveydelliset näkökohdat

viimeinen esimerkki täällä oli helsingin ruokahuolto

itse asun helsingissä talossa jossa parhaillaan tehdään putkiremonttia

se ontuu ja vanhukset ovat tiukilla

se kestää sellaisen lähes vuoden kun pistetään se prosessi käyntiin ennen kuin se putkiremontti rupeaa konkretisoitumaan

tämä ei ole ainoastaan helsinkiä koskeva vaan ympäri suomea näitä ongelmia on ja se on kyllä häpeä tälle salille ja tälle maalle että vanhuksia pidetään tällaisessa olotilassa

lähipalvelut ja lähituotantona tuotetut tuotteet ovat ympäristöystävällisempiä ja sosiaalisesti kestävämpiä

julkinen sektori osallistuu esimerkiksi päästökauppaan mutta joutuu samalla kilpailuttamaan hankintojaan ympäri eurooppaa

oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee jos turhia kuljetuksia tehdään työvoimaa riistävistä halvimmista etelä ja itä euroopan maista

hankintojen hinta ei saa olla ratkaiseva vaan kokonaisuus

järjetöntä on pakottaa julkiset toimijat kilpailuttamaan tarvitsemansa laitteet vähän väliä yhä uudestaan

ylimääräisiä piilokustannuksia syntyy kun esimerkiksi maanmittauslaitoksissa on pakotettu raastuvan uhatessa valitsemaan parin vuoden välein milloin minkinlainen halvin laite ja sen jälkeen sopeuttamaan omat järjestelmät ja menetelmät ja kouluttamaan insinöörit käyttämään halvimpia laitteita

hankintalakia on muutettava niin että ympäristö sosiaaliset ja terveydelliset näkökohdat voidaan todella ottaa huomioon

myös kilpailutusten ohjeistusta ja neuvontaa on entisestään lisättävä

samoin on lisättävä myös pätevää henkilökuntaa kilpailutusten laatimiseen ja hankintojen toteutusta seuraamaan ja valvomaan

sen pitäisi olla periaatteena että joka saastuttaa ja muuta niin se maksaa

esimerkiksi niitä aloja jotka eivät saastuta jotka käyttävät tämmöisiä polttoaineita jotka eivät kasvihuonekaasuja päästä pitäisi sitten suosia

tässä puhutaan rakentamisesta ja muustakin puhutaan matalaenergiataloista

jotkut siellä totesivat että taitaa se säästö mennä kun tehdään semmoisia muovisia taloja jotka eivät hengitä ja kun sitten koneella jäähdytetään kesällä ja talvella koneella lämmitetään niin siihenpä sitten taitaa se hyöty mennä ja tarvitaan voimalaitoksia mistä sitä sähköä saadaan

tänne sitä tuodaan ja se on niin kuin turvetta vastaan sitten että tuodaan muka halpaa kivihiiltä ja kummatkin ovat aika saastuttavia

sekin on minusta kilpailua vääristävää tukea

asuntorakentamisessa nyt on käsiä ja koneita vapaana ja saneerattavia taloja putkiremontteja on vaikka kuinka paljon suomessa

käsiä on paljon

kysyntä ja tarjonta nostavat vuokria ja sen myötä ihmisten tulot menevät entistä enemmän asumiseen

kyllä tämä nyt minun mielestäni on virhepäätös myös että kiinteistöveroa nostetaan

sitä ei pitäisi tehdä

kuten ed

ollila sanoi että ei usko asiantuntijoihin

eustakin ihmetellään että suomessa laman aikaan alennetaan hyväosaisten veroja ja se tuntuu omituiselta heidänkin näkökulmastaan

täällä nyt kumminkin pari kolme päivää sitten yhdeksän tämän maan parhaimpiin kuuluvaa talousasiantuntijaa kertoi että hallitus on epäonnistunut kuntien avustamisessa ja vielä ajoitus on ollut väärä

eilen olimme jyväskylän kaupunginvaltuustossa ja ensi vuoden veroprosenttia tullaan siellä nostamaan kiinteistöveroa nostamaan ja kumminkin kaupunki joutuu leikkaamaan terveyskeskuksia ja päivähoitoa ja vanhustenhoitoa

valitettavasti niitä kuljettajia löytyy jotka humalassa tai krapulassa ajelevat ja sitten seuraukset ovat sitä mitä ovat

mutta kun talousvaliokunnassa kuunteli asiantuntijoita niin he sanoivat että suomessa on perin vaikeata jonnekin viedä

ainakin nyt pitäisi olla näillä jotka koululaisbusseja ja busseja yleensä ajavat ja muita ihmisiä kuljettavat niin ne ovat kumminkin jo niin kalliita autoja että siellä ei tämmöinen alkolukko siihen auton hintaan vaikuta paljon mitään että siellä ainakin pitäisi olla

norjassa on öljyä pumpattu

siellä voidaan mereen varastoida ja saksassa on sitten näitä kivihiililouhoksia ja kaivoksia

sitten näille rattijuopoille jotka kärähtävät ja haluavat sitten tulla takaisin pitäisi laittaa ehdoksi että näitä on

ne on näitä kuten muun muassa ajovakausjärjestelmä siitä valtio verotti oikein kovasti kun tämmöinen ylellisyys on kuin tämmöinen ajovakausjärjestelmä

mutta ruotsalaiset ovat olleet meitä vähän viisaampia ja meidänkin pitäisi katsoa sieltä vähän tätä energiatuotantoa

nyt se koetaan turvallisuusvälineeksi ja melkeinpä maksetaan että niitä laitetaan

siellä ei ole tämmöisiä hiilidioksidipäästöjä ne ovat olleet kaukaa viisaita ja kiertäneet tämmöisetkin ongelmat

silläkin tavalla voi sanoa että myös muilla liikenteessä liikkuvilla on oikeus elävänä siellä liikkua että niinkin päin pitää asia nähdä

vielä palaisin näihin luonnonvaroihin ja siihen kun kerrotaan että jos kolmas maailmansota syttyisi niin se olisi varmaan syynä luonnonvarojen jakoon kuka niitä saa käyttää

kävimme valiokuntamatkalla kiinassa ja intiassa kaksi maailman väkirikkainta maata ja siellä kerrottiin että sähkö ja vesi ovat heidän suurimmat ongelmansa

viime viikolla tuli tieto että nyt ovat voimakkaasti lisääntyneet asehankinnat ja suurimpina hankkijoina ovat olleet kiina intia ja afrikka

elikkä nämä maat käyttävät tämän varallisuutensa tällaiseen aseitten hankintaan kun pitäisi näitten ihmisten ja maitten katsoa että nämä luonnonvarat piisaavat ja vaikka merivedestä nyt ruveta tekemään makeata vettä

kun suurimmat aseitten myyjät ovat usa venäjä ja ranska niin näitä maita nyt pitäisi suomalaistenkin kansanedustajien vastuuttaa että eivät nyt myisi sinne kriisialueelle aseita

kun aseita ei myydä ja rahat käytetään ihmisten olojen parantamiseen niin silloin ei tarvitse lähettää näitä rauhanturvaajia eikä kriisipesäkkeitä ole

tässä nyt ollaan heittämässä roskakoriin vanhasen hyvät puheet gmo vapaasta suomesta

näin tulee käymään

emme ikinä tule pärjäämään tehotuotannossa

kun geenimuunneltu ruoka leviää euroopassa kilpailueduksi on valittava suomessa vapaus geenimanipuloidusta ruuasta ja puhdas ruoka

puhtaan ruuan tuotannolla voimme saavuttaa ylivoimaisen kilpailuedun ja maabrändin maataloustuotteiden viennille eurooppaan

yksittäisen viljelijän taakasta

eivät nämä peltipoliisit siellä niin kattavasti valvo

muun muassa viime kaudella olin liikenne ja viestintävaliokunnan jäsen ja silloin kerrottiin että kun liikennevalvontaa nopeusvalvontaa suoritetaan niin siellä saadaan rattijuoppoja eniten kiinni siellä saadaan eniten etsintäkuulutettuja kiinni ja huumehörhöjä kiinni

arvoisa puhemies

kun olen talousvaliokunnassa ja näistä siellä keskusteltiin niin asiantuntijat kertoivat että on kaksi raaka ainetta mistä voidaan biopolttoainetta maailmassa tehdä merkittävästi

liikenne käy niin kuin turvattomammaksi näiden peltipoliisien myötä vaikka niiden avulla haetaan muka sitten näitä ylinopeuksia ja ehkä muhkeita sakkojakin mutta ruumiita tulee enemmän peltipoliiseilla kuin oikeilla poliiseilla